eli siinä mielessä se voi olla kyllä pelastus monin tavoin meille että vasta nyt nykyisillä normeilla ja nykyisellä teknologialla noita luonnonvaroja hyödynnetään eivätkä ne varmasti tuosta taaksepäin mene vaan eteenpäin

täällä on esitetty erilaisia arvioita toisaalta asian järkevyydestä ja liiketaloudellisesta kannattavuudesta ja varmasti nämä huolet jotka täällä on tuotu esille ovat ainakin osittain perusteltuja

eli siinä mielessä katson että tämä aika on varmasti hyvä ja otollinen myös maakunnan näkövinkkelistä ja myös sen näkökulman kautta että valtio voimakkaammin tulee mukaan panostamaan näiden luonnonvarojen hyödyntämiseen

nimittäin jäänmurtopalvelut suomen kaltaisessa maassa joka niin kuin täällä on todettu on kaukana ja jossa sekä vienti että tuontitoimintaa logistisesti hoidetaan meriteitse talvimerenkulun takaaminen jäänmurtopalveluiden kautta on ydintehtävä

lisäksi on pakko vielä kommentoida tässä salissa debatissa esille nousutta energiapoliittista innovaatiota siitä että ydinvoiman säätövoimana toimisi ydinvoima

yhteisötilaajan on laitettava tietoturva kuntoon määriteltävä miten sen viestintäverkkoa tai palvelua saa käyttää on annettava kirjalliset ohjeet käyttäjille nimettävä ne ylläpidosta tietoturvasta ja tietoturvallisuudesta vastaavat henkilöt jotka voivat tunnistamistietoja käsitellä tiedottaa menettelystä ja käytännöistä työntekijöille yt menettelyssä ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle tunnistamistietojen käsittelyn aloittamisesta ja annettava selvitys käyttäjille jonka tietoja on manuaalisesti käsitelty

pimenevän vaan ei synkän illan lopuksi vielä sananen lemmenjoen kullankaivusta käydyn keskustelun perusteella

ehkä kuitenkin kannattaa pitäytyä siinä perinteisessä mallissa jossa ydinvoiman lisärakentaminen vaatii säätövoimaa tuulivoiman lisärakentaminen vaatii säätövoimaa

rönni hyvin värikkäin sanakääntein kuvasi metsähallituksen toimintaa lemmenjoen kansallispuistossa

mielestäni ei voida kuitenkaan ajatella niin puusilmäisesti kuin täällä on tänään puhuttu siitä että virasto liikelaitos ja osakeyhtiö poikkeaisivat tällaisen toiminnan pyörittämisen osalta merkittävästi toisistaan ja että virastossa tai liikelaitoksessa saataisiin pyörittää tappiollista toimintaa

siksi kyllä näillä perusteilla jo olemassa olevien vesivoimalaitosten hyödyntäminen tehonnosto ja jo rakennettujen vesistöjen hyödyntäminen maksimaalisesti ovat kestäviä ja tämän selonteonkin mukaisia ratkaisuja

itsekin asiasta jotain tietävänä haluan kommentoida ed

rönnin sanomaa siten että on ollut monia tulkinnanvaraisia ja ongelmallisia tilanteita käytännön toteuttamisen osalta sekä kullanhuuhdonta alueella olevien asumusten että liikkumisen osalta

siis hyvin merkittävät täsmennykset nykyiseen voimassa olevaan lainsäädäntöön kuinka tunnistamistietoja voidaan käsitellä

arvoisa puhemies

haluan vielä lopuksi nos taa esille yhden keskeisen väittämän joka julkisuudessa on ollut esillä tämän isoveli valvoo tyyppisen asian

tässäkin uudistuksessa joka tapauksessa tulee säilymään perustettavan yhtiön osalta tilaajatuottaja malli myös vastaisuudessa jossa sitten tilaajaorganisaatio sopii tuottajaorganisaationa olevan yhtiön kanssa sen perusjäänmurtopalvelun tuottamisesta

siksi toivonkin että valiokunta kuulee eri osapuolia ja kiinnittää lain perusteluissa huomiota myös näihin asioihin

tämä laki ei edelleenkään salli varsinaisen viestin avaamista se on edelleen luottamuksellisen viestin salaisuutta suojaavan perusoikeuden piirissä

nämä tunnistamistiedot käsittävät viestin lähettäjän viestin vastaanottajan viestin otsikon viestinnän keston viestinnän ajankohdan ja viestissä siirretyn tiedon muun muassa liitetiedostojen määrän

jäänmurtovalmius on osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria ja sen toimivuus on kaikissa tilanteissa varmistettava

kuitenkin kullanhuuhtoja voisi saada oikeuden rakentaa kooltaan vähäisen kevytrakenteisen ja helposti siirrettävän rakennuksen tai rakennelman jos se on välttämätöntä kullanhuuhtojan tilapäistä oleskelua ja tarvikkeiden säilyttämistä varten

tältäkään osin se tieto ei pidä paikkaansa että kaiken sähköpostiliikenteen valvominen tästä eteenpäin tämän lain myötä olisi mahdollista

tarvittaisiin tässä tapauksessa metsähallituksen erityinen lupa jotta se rakentaminen voidaan toteuttaa

nämä käytännön kokemukset siitä vaihtelevat millä tavalla eri toimijoita on tuolla puistossa kohdeltu

siksi olisi tärkeää että lain perusteluissa nämä lainkohdat sitten hyvin selkeästi avattaisiin ja perusteluosa ei jättäisi tulkinnanvaraa millä tavalla eri oikeudenomistajat sekä rakentamis että liikkumisasioissa tuolla puiston alueella voivat toimia

on myös kuulemisissa todettu että jäänmurto ja off shore toimintojen synergiaedut on olennaiset mutta off shore toimintaan liittyy liiketoiminnallisia riskejä

osakeyhtiömallissa voidaan lausuntojen mukaan tämä off shore toiminta erottaa läpinäkyvästi esimerkiksi omaksi tytäryhtiötoiminnoksi jolloin sitä kautta jäänmurtokauden ulkopuolinen työ voidaan selvästi osoittaa

täällä kiihkoilu jatkuu ja näyttää siltä että nämä puheenvuorot joita käytetään ovat kyllä sarjassamme yltiösuojelun ja lapin museoimisen puheenvuoroja

täällä on esitetty että nykyisen kaltainen rakennus pitäisi peruskorjata ja uusia mutta se on jo yksinkertaisemmallakin matematiikalla selvää että tuollaisesta hankkeesta ei saada liiketaloudellisesti kannattavaa

ellei sitä olisi tuo rahoitettaisiin budjetista ja budjettiin se rahoitettaisiin väylämaksuista eli silläkin tavalla sillä on merkittävää yhteiskunnallista merkitystä sekä taloudellista merkitystä vientiteollisuudelle

taloudellinen voitto sinänsä ei ole se tekijä joka varmasti tulevaisuudessakaan määrittelee tämän yhtiön toimintaa sen keskeistä funktiota mutta silti myös osakeyhtiömuodossa kuten aiemmin totesin toiminnan on oltava kannattavaa

mitä tulee sitten henkilöstön asemaan itse olen luottavainen siihen että henkilöstön asema niin kuin tässä lakiesityksessä on todettu tulee turvatuksi

palvelussuhteen ehdoissa sovelletaan mitä laeissa työsopimuksissa ja työehtosopimuksissa säädetään yksittäisten työehto ja työsopimusten osalta ja eläketurva vastaa sitä ansaittua eläketurvaa joka vielä lisäeläkevastuuvakuutuksella suojataan

tältä osin uskon että aivan normaalien valtion toimintojen mukaisesti myös henkilöstön asema tulee tässä ratkaisussa turvattua

tältä osin vaikka jäänmurtotoimintaan ja varustamoliikelaitoksen ydintoimintoihin liittyy monia epävarmuustekijöitä tämän muutoksen jälkeen joka johtuu tästä liikelaitosasiasta eun päätöksestä tieliikelaitoksen osalta tämä toiminto kuitenkin tulee turvatusti hoidettua myös tulevaisuudessa

kunnioitettu herra puhemies

tämän vuoden alusta tähän palettiin on tullut vielä kolmas osa radiolinkit joka vapauttaa mahdollisuuden harkita kiinteiden kuituyhteyksien ja langattomien yhteyksien väliin vielä uutta kolmatta toteutustapaa

eli käytännössä välitarkastelu joka tullaan toteuttamaan heti tulevan vaalikauden alussa mahdollistaa nyt teknologian osalta erilaisten ratkaisujen toteuttamisen ja kuluttajayhteyksien osalta käyttäjälähtöisyyden ja tarvelähtöisyyden tulee olla se tapa jolla sitten ratkaisu tehdään aivan niin kuin täällä hyvin on jo eri puheenvuoroissa todettu

on päivänselvää että runkoverkkona me tarvitsemme eri puolille hyvän kiinteän kuituyhteyden mutta sitten siitä eteenpäin kun toteutetaan paikallisia ratkaisuja mennään sivukylille teknologianeutraaliuden pitää olla se tapa jolla asiaa tarkastellaan

arvoisa rouva puhemies

tiusanen käyttää hyvin värikkäitä ja pontevia sanankäänteitä puhuessaan siirtomaapolitiikasta ja luonnon raiskaamisesta ja ei ainoastaan tässä vaan monissa muissakin yhteyksissä

luonnon käytön ja luonnon monimuotoisuuden rooli muun muassa meidän maakunnassamme on hyvin keskeinen ja tärkeä

se tunnustetaan ja sillä on oma paikkansa mutta kyllä ihmisille täytyy myös luoda edellytyksiä työhön toimeentuloon ja kaivostoiminta on yksi sellainen mahdollisuus joka meillä maakunnassa hyvin laajasti ja vahvasti tunnustetaan

nyt olemassa olevan tiedon pohjalta useat joko olemassa olevat tai vireillä olevat kaivoshankkeet tulevat työllistämään maakunnan ihmisiä ja mikä parasta

eri puolilla maakuntaa satoja jopa tuhansia ihmisiä

eli näissä perheissä näiden ihmisten tulevaisuudenodotuksissa näillä hankkeilla on merkittävä rooli

huolehditaan niissä hankkeissa ympäristönäkökulmista parhaalla mahdollisella tavalla ja uskon että suomessa se tehdään toisella tavalla kuin mainitsemassanne siirtomaapoliittisessa tilanteessa

eli siltä osin on pakko todeta että tämä argumentointi ei minun mielestäni sovi tämän lain käsittelyn yhteyteen eikä suomalaiseen tapaan toteuttaa politiikkaa

täällä jo aiemmin todettiin että siinä olisi siirtomaapolitiikan henkeä jos esimerkiksi soklin kaivoksen mineraalit vietäisiin sellaisenaan rajan yli venäjälle jalostettaviksi ja meille jäisi ainoastaan tyhjä monttu ja mahdolliset haitat katettaviksi

piiraisen on turha täällä tuhkaa ripotella päälleen siitä että kainuun maakuntaliitossa olisi ollut tekemässä jotain sellaista päätöstä josta ei olisi tiennyt

tämäntapaista toimintaa ei meidän suomen viranomaisten ja päättäjien tule olla tukemassa vaan meidän täytyy huolehtia myös omista intresseistämme myös sen suhteen että me perimme ne kohtuulliset maksut joita tästä toiminnasta katsotaan muun muassa tämän lain myötä olevan oikeutettua periä

silloin kun tehdään päätös puhutaan jostain päämalmilajista onko se sitten fosfori tai nikkeli tai kulta mikä tahansa

siellä on läjitetty kymmeniä miljoonia tonneja sivukiveä jätekivikasoihin ja nyt kun he ovat näitä jätekivikasoja tutkineet he ovat todenneet että jätekivikasoissa on yli miljardin kruunun arvosta hyödynnettävää malmia ja aikovat aloittaa näiden jätekivikasojen uudelleen hyödyntämisen tämän uuden nykyteknologian avulla

tässä mielessä voidaan todeta että on ihan positiivinen asia että hyödynnetään ja sitä kautta myös näitä kriittisiä malmeja saadaan joihin vaikkapa niobi luetaan suomesta ja toivottavasti hyödynnetään myös sitten täällä meidän teollisuuden parhaaksi

suomi on tietoyhteiskuntamaa ja siksi sähköiseen viestintään viestintämarkkinoihin liittyvät lainsäädäntömuutokset käsitellään meillä varsin joutuisasti ja joustavasti niin myös tämän käsittelyn osalta

monia sanoisinko selvitettäviä asioita valiokunnan käsittelyn yhteydessä tuli mutta lopulta niistä tavanmukaisesti päästiin yksimieliseen esitykseen niin kuin tämäkin hallituksen esitys eduskuntakäsittelyssä on ollut

tässä hallituksen esityksessä merkittävällä tavalla tehdään useita kuluttajien asemaa parantavia ehdotuksia ja siltä osin ne ovat hyvinkin kannatettavia

tämän esityksen mukaan käyttäjä voi saada puhelinnumeron siirretyksi toiseen liittymään vaikka numero on käytössä voimassa olevassa määräaikaisessa liittymäsopimuksessa

pulliainen viisaita sanoja jälleen

jos vain olisi mahdollisuus valita ja vaikuttaa asioihin niin että tällainen jatkumo lappilaisten työllistämisestä näiden kaivoshankkeiden porrastamisella olisi suinkin mahdollista niin sehän olisi ideaalitilanne

on ko mahdollista tehdä takautuvia päätöksiä jo voimassa oleviin sopimuksiin vai pitääkö tämä saattaa voimaan uusiin sopimuksiin

toisaalta täytyy muistaa että nämä nuppineulat kartalla joita kaivoshankkeet nyt kuvaavat tietysti ovat vain jäävuoren huippu siitä mahdollisesta hyödynnettävästä potentiaalista joka kaivostoiminnassa meillä on ja se toivottavasti takaa työtä ja toimeentuloa kymmeniksi sadoiksi vuosiksi maakuntaan

mutta lopulta tässä niin kuin aiemmissakin valiokunnan käsittelyssä olevissa kohdissa päädyttiin siihen että on ehkä enemmänkin ongelmallista jättää voimassa olevat sopimukset tämän ulkopuolelle ja niinpä myös näiden osalta numeron siirrettävyys on olemassa tämän esityksen mukaisesti

toivottavaa olisi että suomalaiset yritykset uudelleen kiinnostuisivat kaivostoiminnasta ja nämä esimerkit jotka nyt olemassa olevien kaivosten osalta ovat rohkaisisivat niitä panostamaan kaivostoimintaan ja hyödyntämään näitä malmioita itse

hätätekstiviestien osalta on pakko todeta että kovin pitkään on sitä harjoitusta koetettu viedä eteenpäin että hätätekstiviestejä voitaisiin lähettää

valtio omistaa metalliteollisuusyrityksiä joiden osalta tietysti valtiokin voi olla osaltaan tekemässä ratkaisuja että kiinnostus kaivostoimintaan myös suomalaisen omistuksen kautta lisääntyy

eli siksi valiokunnan kiirehtimispyyntö joka tässä mietinnössä on esitetty on kyllä erittäin asiallinen

olen tässä keskustelussa tuonut esille huoleni siitä että kahdeksan vuoden siirtymäaika koneellisen kullankaivun lopettamiseen voi päinvastoin aiheuttaa tilanteen jossa nopeasti alueen hyödyntämisen kautta syntyy painetta lisäongelmiin muun muassa ympäristön kannalta ja siksi pidempi siirtymäaika tässäkin mielessä ympäristön kuormituksen ja kestävyyden kannalta olisi varmasti parempi ratkaisu

arvoisa puhemies

viestintämarkkinoilla on olemassa monenlaista viraapelitoimijaa jotka pyrkivät sitten kalastelemaan epätyydyttävin keinoin palvelun käyttäjiä ja siellä voi syntyä lainvastaista oikeudetonta taloudellista hyötyä näille yrityksille

tämä lainsäädäntö mahdollistaa tällaisen palvelun sulkemisen ja myös rahojen palauttamisen kuluttajille joko kokonaan tai osittain

haluan kommentoida myös näitä lakialoitteita erinomaisia sellaisia

kalmari on tehnyt ensimmäisenä allekirjoittajana lakialoitteen varautumisesta myrskyn aiheuttamiin sähkökatkoksiin

valiokunnan kuulemisessa tuli esille se että kustannukset hyötyihin nähden sen muutaman tunnin lisäajan saamiseksi ovat kohtuullisen kovia

prepaid liittymien rekisteröinnin osalta todetaan että tämä lakiesitys tai toimenpidealoite hylätään mutta toimenpidealoitteessa on nostettu esille sellainen olennainen asia jossa kyllä valiokunta halusi jatkoselvitystyötä tehtävän

toki se kuka kerää henkilötietolain mukaista henkilörekisteriä ja kuka käyttää ja mihin tarkoituksiin vaatii vielä vastauksia

toki myös siksi että käyttäjinä on alaikäisiä ulkomaan kansalaisia matkailijoita ei ole kovin ongelmatonta tällaisen rekisterin ylläpitäminen mutta on hyvä että lähdetään siitä että jo eu tasolla selvitettäneen tätä asiaa tulevaisuudessa ja se voi sitä kautta meilläkin kansalliseen lainsäädäntöön vielä tulla

toisaalta tämä on uusi rikostutkinnan keino joten esitutkinta ja pakkokeinotutkinnan osalta missä telekuuntelu ja valvontakin tänä päivänä ovat tätä asiaa voitaisiin edistää

valiokunta kyllä antoi sinänsä hyvin myönteisen arvion siitä että tätä asiaa pitäisi selvittää edelleen ja sen asian voimaantulo lainsäädännön kautta myös saada eteenpäin

tuoreeltaan pääsee varapuheenjohtajan kannanottoa kommentoimaan tästä tappiollisuudesta

totta kai tappiollista toimintaakin voi olla mutta totean vain sen että virastomallissa ja liikelaitosmallissa tämä rahoitusmekanismi toimii tässä tapauksessa aivan samalla tavalla

oinonen kävi puhujakorokkeella muistelemassa oman kotikuntansa aikoja valtuuston puheenjohtajana jossa toimiva johto pyöritti omistajaa omistajaohjauksen esimerkkinä varsin katastrofaalinen voisin sanoa

mutta itse kyllä näkisin näin että aktiivinen omistaja kyllä tässäkin tapauksessa on se joka tulee määrittelemään tuon toiminnan ja pitää huolta siitä että myös tällä tavalla yhtiön johto toimii

tuosta offshore toiminnasta ja muustakin liiketoiminnasta totean sen että kyllä varustamoliikelaitos tuleva osakeyhtiö on sillä tavalla tiukan paikan edessä että uusia liiketoimintoja täytyy etsiä uutta tulonmuodostusta täytyy etsiä jotta kannattavan toiminnan edellytykset ja edellytykset sille että tätä rahoitusvastuuta ei pidä vierittää sitten muualle säilyvät

destian lauttaliiketoiminnat oli myös yksi asia josta käytiin keskustelua muun muassa valiokuntavaiheessa ja siihenhän hallitus on reagoinut ihan viimeisen viikon takaisella päätöksellä ottamalla destian lauttaliiketoiminnan omaksi yhtiöksi ja sillä turvataan tämä tärkeä peruspalvelu

myös kaksi uutta lauttaa tullaan tilaamaan etelä savoon ja varsinais suomeen mikä on tietysti tärkeä osa tätä elvytyspakettia ja sitä kautta turvaa myös lauttaliiketoiminnan

nyt täällä käsittelyssä oleva hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta sekä turkistuottajien lomituspalveluista ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta on perusteltu ja kannatettava

nämä esityksethän liittyvät hallitusohjelman toteuttamiseen ja siltä osin on hienoa että olemme tänään täällä näitä asioita lähetekeskustelussa käsittelemässä

turkistuottajien osalta voidaan todeta että tämä lomituspalveluista säädettävä laki on kyllä pitkään toivottu ja odotettu ja siltä osin on hyvä että tässä yhteydessä myös tämä asia saadaan hoidettua kuntoon

kolmantena asiana hyvin luontevasti mukaan liittyy poronhoitajien sijaisapukokeilu kolmivuotinen kokeilu joka siis ensi vuoden alusta alkaa ja jonka toimeenpanosta sitten vastaa maatalousyrittäjien eläkelaitos mela

onneksi sen osalta poronlihan kaupan ja hinnan kehitys ovat olleet viimeisten kahden vuoden aikana myönteisiä ja hintakehitys siltä osin on parantanut porotalousyrittäjien tilannetta mutta yhä edelleen tietysti myös markkinatilanteeseen liittyy epävarmuustekijöitä

posti ja logistiikka alan unioni pau tämänpäiväisessä tiedotteessaan sanoo olevansa tyrmistynyt liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnöstä uudeksi postilaiksi

täällä on nostettu esiin jo petovahinkokysymys ja sen osalta täytyy kyllä alleviivata ja pistää huutomerkki perään

itse voin todeta että valiokunnan puolesta tuo lisäys joka lakiin tehtiin on kyllä sisällöltään pilkulleen ja sanasta sanaan sen mukainen kuin asia on valiokunnalle ministeriöstä esitetty ja tältä osin kyllä valiokunnan osalta asia on hyvin yksiselitteinen

tästä asian käsittelystä voidaan todeta myös se että olemme pitäneet tätä esitystä uudeksi postilaiksi kohtuullisena

petojen suihin häviävät poronvasat esimerkiksi saattavat aiheuttaa tilanteen että ei ole lopulta mitä korvata ja elinkeinonharjoittamisen mahdollisuus menee

yleispalvelukustannusten kattamiseen josta on nyt tässä valiokunnan mietinnössä tehty tarkentava kirjaus sekä toimilupaehtojen määrittelyyn laatuvaatimusten osalta

eli kyllä täytyy todeta että tänä päivänä petojen määrä on huomattavasti suurempi kuin mitä nämä viralliset tiedot kertovat ja siltä osin epäluottamusta edelleen näihin tilastoihin alalla on

nuo kansallispuistot ei vain yksi vaan kaikki ovat todellisia lapin helmiä luontoaarteita joiden vaaliminen on meille lappilaisille hyvin tärkeä asia

nimittäin porotalousyrittäjien ikääntyminen on muun yhteiskunnan tavoin tätä päivää ja se tuo sitten merkittäviä haasteita toisaalta luopumisen ja jatkamisen osalta mutta yhtä lailla jaksamisen osalta

mutta tämä keskustelu jota täällä tänään on käyty on hieman hämmentävää hämmentävää siinä mielessä että jos puhutaan nuppineulan tarkasti määrätystä ja säännellystä käytöstä muun muassa kansallispuistojen kohdalla niin se ei vastaa kyllä sitä tarkoitusta johon nämä puistot on aikanaan perustettu ja tapaa jolla me itse yhtä lailla niiden käytön ymmärrämme

siltä osin täytyy todeta että tämä nyt käsittelyssä oleva esitys jossa tietyin edellytyksin voidaan suorittaa kustannusten korvaamista sijaisavusta välttämättömien poronhoitotöiden hoitamiseen on yksi apu muiden joukossa mutta näiden kaikkien kolmen haasteen parissa myös tässä talossa täytyy vastauksia tulevaisuudessa löytää

ei kansallispuistoja ole suinkaan museoiksi perustettu yltiösuojelun hengessä vaan retkeily vapaa aika ja virkistyskäyttöön ja sellaisina niitä tulee myös meidän täällä käsitellä

laxell totesi että toiminta voi olla ajoittain tappiollista

arvoisa herra puhemies

itse asiassa näinhän se onkin ja nykyisessä mallissa näin juuri toimitaan eli väylämaksujen keräämisellä jolla katetaan jäänmurtotoimintaa tapahtuu takautuva tasaaminen

ne ovat kuten sanoin kruununjalokiviä luontoaarteita joita me haluamme vaalia ja ne kuuluvat merkittävältä osaltaan lapin matkailun vetovoimatekijöihin

oinonen on läpeensä isänmaallinen mies

täytyy kuitenkin todeta omasta kokemuksestani edellisestä työstä muun muassa elinkeinotoimintaan yritystoimintaan ja teollisuustoimintaan liittyvien tilojen rakennuttajana että aivan niin kuin tuossa edellä ed

väylämaksujen yleiskatteisuus tarkoittaa sitä juuri että sitten menneiden vuosien kertymää tasataan tulevien vuosien väylämaksuilla

pihlajaniemi totesi nykyisen lain voimassa olevien väestönsuojarajojen johdosta kyllä tulee aika luonnottomia ratkaisuja jotka estävät järkevän rakentamisen

me olemme kyllä omanlaisiamme asiantuntijoita suojelukysymyksissä

oinoselle on pakko todeta edelleen että tässä tapauksessa omistajaohjaus toimii strategisen omistuksen intressin mukaisesti

siksi tällaiset tunnekuo hut ja kiihkoilu saavat kyllä minussa ja monessa muussakin lappilaisessa aikaan sellaisen vastareaktion lapin yltiösuojeluun ja museoimiseen joka vie meiltä mahdollisuuden yrittämiseen työhön ja toimeentuloon siis tulevaisuuden rakentamiseen

jos ajatellaan että vaivihkaa toiminnot tulisivat myydyiksi jollekin kasvottomalle omistajalle niin tässä tapauksessa ei kyllä sitä tarvitse ensimmäisenä olla pelkäämässä

mutta tämä offshore toimintahan lähti liikkeelle aika vauhdikkaasti pohjanmeren porauslauttojen kesäisestä avustamisesta ja sillä puolella varmasti tulevaisuudessa riittää töitä eli kyllä liiketoimintamahdollisuuksia on

mutta euroopan mittakaavassa suomen suojapaikkatiheys on kyllä niitä korkeimpia eli jo nyt meillä on olemassa varsin kattava suojapaikkajärjestelmä ja sitä kautta varmasti suhteessa olemme kyllä hyvin asiat hoitaneet

pallas yllästunturin kansallispuiston osalta itse yhtä lailla uskon niin kuin ministeri täällä sanoi että kyse on poikkeuksesta tämän hankkeen osalta